nämä auktorisoidut tilintarkastustoimistot ovat tulleet eduskunnan tarkastajiksi aika symbolisilla hinnoilla kun ne haluavat näin hyvän referenssikohteen meidän talolla on niin hyvä maine

jos ei näissä toimissa onnistuta sitten lasku on maksimaalisen suuri niille jotka punnertavat verokirjalla ahkerasti ja rehellisesti töitä

sitten herra puhemies siitä huolimatta että kunnianhimoiselta ja optimistiselta hallitusohjelmalta on osittain ikään kuin pohja pettänyt suomi on kuitenkin edelleen neljänneksi kilpailukykyisin maa koko maailmassa

me hyväksymme sen

tämänkin halusin näinkin perusteellisesti vielä käydä läpi

sen sijaan esimerkiksi tuloverotuksen osalta me hyväksymme inflaatiotarkistukset ja ansiotason noususta johtuvat taulukkotarkistukset

ihan vielä tähän henkilöstön asiaan palaisin sen verran että kun aivan niin kuin ed

eli tämä uusi palkkausjärjestelmä joka varmaan oli tarpeen tehdä oli pitkä prosessi ja se tuli maaliin suhdannepoliittisesti äärettömän huonona aikana

tuolloin olisi ollut perusteet ennenaikaisiin vaaleihin ja katson että asiallisesti ottaen samanlaisia emmeitä on nytkin ilmassa

jos se kuva olisi oikea niin meillä olisi satamissa ja raja asemilla valtavat elintasopakolaisruuhkat jotka pyrkisivät pois tästä kaameasta maasta

tämän vuoksi kun edellisessä puheenvuorossani viittasin siihen että valtiolla pitäisi olla investointiohjelma ja siihen uskottava rahoitusohjelma että hankkeet etenisivät yhtenä kokonaisuutena mahdollisimman rationaalisesti voitaisiin säästää huomattavasti näitten hankkeitten kokonaiskustannuksista

nyt tältä paikalta ihan lopuksi kysyn vielä kun olen kuullut että nämä palikat eivät ole ihan vieläkään kohdallaan onko tämä uusi palkkausjärjestelmä ylipäänsä onnistunut järjestely vai onko siinä vielä jonkinlaisia valuvikoja jotka pitäisi jollain lailla korjata

oleellista on se miten suhtaudutaan velanottoon

eduskunnassa käydään myös erittäin harvoin julkista keskustelua eduskunnan omista toimintatavoista ja talon asioista

ja kun puhuin myöskin talousarviorakenteen muutostarpeesta niin rohkaisen lähinnä nyt katson tarkastusvaliokunnan suuntaan ponnistelemaan näitten uudistusten hyväksi

siitä minulla ei ole tarkempaa tietoa mutta jollain lailla nämä asiat joiden äärellä tässä olen nyt jo pitkään pohdiskellut jotenkin viestittävät ikään kuin rivien välistä että kaikki palikat eivät ole vielä tämän uuden palkkausjärjestelmän osalta parhaassa mahdollisessa iskussa

vaikkakin julkisessa hallinnossa niille uudistusten tekijöille ei tahdo oikein löytyä sijaa majatalosta niin kyllä näitä rakenteita pitäisi vaan koettaa ravistella koskevat ne mitä organisaatiota tahansa

sen sijaan yksi inhimillinen asia mikä valitettavasti kuvaa hallituspuolueitten sydämen kovuutta suorastaan liittyy omaishoitajien verotukseen

helsingin sanomat kirjoitti että ruotsissa ei makseta maataloustukia lainkaan mikä suuresti ihmetytti

eräs mielenkiintoinen tunnuslukukin oli eduskunnan toimintakertomuksessa

hyvät kollegat valtiovarainvaliokunnassa äänestettiin ensin siitä että tällainen palkkio säädettäisiin verovapaaksi

tällaisen demokratian perään taistelevat ihmiset henkensä kaupalla eri puolilla maailmaa niin että meidän pitäisi joskus tämäkin huomata millä hinnalla demokratia pyörii ja mitenkä upea tämä järjestelmä kaiken kaikkiaan on

meidän eduskuntamme on hyvin ihmisvaltainen työvoimavaltainen työpaikka ja se nostaa silloin keskiöön henkilöstöpolitiikan tärkeyden

tämän jälkeen äänestettiin myös asiasta suostuisivatko hallituspuolueet edes siihen että säädettäisiin kun meillä on se budjettivalta että tätä omaishoitajien pientä palkkiota verotettaisiin sillä tavalla oikeudenmukaisesti että sitä verotettaisiin kuin vastaavaa palkkatuloa

se on painopistealue ja on toivottavaa että siinä onnistutaan ei vain yleisesti vaan kaikissa työyksiköissä

tässä saattaa olla jonkun verran eroavaisuuksia riippuen työnjohdosta porukasta työtehtävistä mistä milloinkin

menkää tuonne tupailtoihin ja katsokaa ihmisiä silmiin ja kertokaa millä perusteella ette voi hyväksyä että omaishoitajia verotettaisiin niin kuin ansiotuloa tässä maassa verotetaan

tämän onnistuneen henkilöstöpolitiikan vaikeusastetta mielestäni nostaa muun muassa se että täällä on suuri joukko alansa huippuasiantuntijoita ja huippuasiantuntijoitten osalta se ei ole kaikkein yksinkertaisin asia miten heitä johdetaan tai miten he johtavat muita koska he ovat niin voimakkaasti asiaansa sitoutuneet

minä en keksi sille kovalle verolinjalle minkäänlaisia perusteita

sellaisetkin asiantuntijat jotka ovat vuosikaudet käyneet valtiovarainvaliokunnassa ennustamassa tulevaisuutta ovat nyt näinä aikoina kovin vaitonaisia

sen lisäksi täällä on henkilöstöllä äärettömän monenlaisia töitä ihan kiinteistönhoidosta perustuslain tuntemukseen ja mihin muuhun tahansa tietojenhallintaan turvallisuuteen ja vaikka mihin

herra puhemies

kiinteistöveron uudistamistarpeet ovat tulleet täällä hyvin esiin mutta ratkaisut varmaan odottavat vielä tulevia aikoja

tässä ovat vaan tämmöiset meidän pienet parannusehdotuksemme ei se tätä kokonaisuutta keikauttaisi yhtään mihinkään

siksi jokainen pienikin oire joka organisaation sisältä kuuluu kannattaa ottaa vakavasti koska kyse on joukkuehengestä

yhdyn edustaja lehden esittämään kysymykseen siitä miksi maatalousmaa on kiinteistöverosta vapaata

eivät markkinat siihen reagoisi vaikka hallitus ottaisi nämä meidänkin talousopit huomioon mutta voi olla että poliittinen arvovalta ei sitä kestä

tätä taustaa vasten kun tulevaisuus on todella epävarmaa kukaan ei osaa eikä uskalla eikä halua lähteä ennustamaan sitä on äärettömän tärkeätä että suomen eduskunnassa syntyy tämän kaltaisia päätöksiä koska nämä ovat sitten omiaan lisäämään sitä luottamuspääomaa myöskin markkinoille

olen sitä ihmetellyt mutta jollain lailla olen peilannut sitä esimerkiksi eu budjettia vastaan

tämä on erikoinen asia sikäli että vaikka tämä järjestelmä on ollut useamman vuoden jo voimassa olin jo silloin siinä valiokunnassa kun tämä mahdollistettiin puolipäivätoimisesti niin tämä järjestelmä on jotenkin syntynyt onnettomien tähtien alla

kun katsoo suomessa maataloustulon kertymää miten maataloustulo syntyy niin siinä on tämmöistä minä sanon ihan nätissä hengessä toimeentulotukea eli erilaisia avustuksia ja tukimuotoja on toista sivullista

tämä on ollut ei toivottu lapsi koko ajan tämän hallinto ei kelvannut ryhmätoimistoille talon oma hallinto otti sen pitkin hampain vastaan väkisin kun poliittiset ryhmät niin päättivät ja edustajat itse eivät halunneet ryhtyä avustajiensa työnantajiksi

herra puhemies

mutta kun maatalous on näin pohjoisilla raukoilla rajoilla niin eihän se voi olla kannattavaa ylipäänsä millään kun täällä ei kasva kuin metsäheinä ja peruna vaivoin

tämä voi johtua monista eri seikoista mutta minun mielestäni suomen paras työpaikka on eduskunta tämä on linjannäyttäjä tämä toimii myöskin esimerkkinä

henkilöstöä sitten pitää kohdella oikeudenmukaisesti tasapuolisesti

ymmärrän että virka ja työehtosopimuksissa on sitten niitä normeja joilla syntyy muun muassa erilaisia palkkauseroja mutta yleisten asioiden pitäisi olla kaikilla samoja

voidaan sitten sanoa että kun on vapautettu kiinteistöverosta niin se on tällaista jonkinlaista tukea en sano piilotukea mutta se on tukea sille elinkeinolle että sitä ei veroteta kun sillä ei käytännössä ole veronmaksukykyä lainkaan se on niin voimakkaasti yhteiskunnan tukemaa niin kuin on koko euroopassa

käytännössä myös on kaikkein useimmin niin että eivät avustajat niinkään pientä palkkaansa valita kun heiltä kysyy mutta he valittavat että heidän etätyöolosuhteensa ovat retuperällä

ei tämänkaltaiseen olisi ylletty edellisen hallituspohjan aikana ja pitää onnitella hallitusta että se on pystynyt tämmöisen esityksen tekemään

he voisivat säästää rahaa kun he voisivat toimia etänä mutta kun esimerkiksi heidän tietokonekuvionsa eivät toimi niin sitten ei tule kuin paha mieli ja työt eivät suju

ei suomi tässä poikkeusta tee

tähän toivon että voimakkaasti panostettaisiin että he ovat tasavertaisia työkavereita meille itse kullekin ja että heidän työolosuhteensa ovat sellaisia että myöskin tämä paljon puhuttu tuottavuus myös heidän osaltaan olisi silloin maksimaalista luokkaa

herra puhemies

kun on kuunnellut tätä keskustelua valtiovarainvaliokunnan jäsenenä niin pieniä ovat suomen ja suomalaisten murheet jos he tällaisiin asioihin käpertyvät

hyvät kollegat ensinnäkin tämä näkökulma tähän asiaan voi olla sellainenkin että mitä tämä merkitsee eduskunnan kannalta

niissä työpaikoissa missä minä olen ollut aikaisemmin ja niitä on kymmenkunta en minä näin hyvällä työpaikalla ole koskaan saanut olla kuin suomen eduskunnassa saan olla

aika usein eduskunta instituutiona sen jäsenistä puhumattakaan on aikamoisen pilkanteon ja halveeraamisen kohteena

nyt on löydetty kannatettava konsensus ja sitä on etsitty kauan ja menettelytavat ovat olleet kaikin tavoin kansanvallalle kunniaksi

taitaa olla niin että ensi vuonna tähän aikaan en ole enää kiittelemässä henkilökuntaa kun minä en ole seuraavissa vaaleissa ehdolla niin että tämä oli viimeinen satsi tätä sarjaa mutta aina olen saanut täältä henkilöstöltä hyvää palvelua ja haluan heitä siitä kiittää

södermanin erittäin hyvään puheenvuoroon ja siellä yhteen yksityiskohtaan joka ei ole oleellisin osa tätä pakettia mutta olisin toivonut että tässä yhteydessä olisi tasavallan presidentin nimitysvaltaa siirretty koskemaan myös poliisijohdon nimittämistä koska pidän sitä uhkana että sinne jonkinlaisia värisuoria joissakin olosuhteissa rakennetaan

palautan kuitenkin mieleen sen ajan kun suomessa oli sekä varallisuusvero että perintö ja lahjavero

tuolloin tämä vahvasti porvarienemmistöinen eduskunta kävi keskustelua jatkuvasti siitä että jompikumpi pitää poistaa

ei voi olla niin että meillä on perinnöt verotettuja lahjat verotettuja ja varallisuuskin on vielä verotettua pitää joku poistaa

raskain mielin totesin sen päätöksen

aivan kuten pitkäaikainen kokenut ministeritaustankin omaava edustajakollegamme kimmo sasi joka jo poistui salista loppuhenkosinaan totesi on kysymys suurista asioista jotka voivat kaatua meidän päällemme

kun näin sanoo kokenut asiantunteva kansanedustaja mielestäni hän kuvaa sitä riskiä mikä näissä asioissa on

suhdanteiden muuttumiseen on reagoitava esimerkkinä viime vaalikausi silloin hidasteltiin esimerkiksi elvytysbudjettien antamisessa

tämä on myös talouskysymys

tämä on myös suhdetoimintakysymys ja se saattaa heijastua meillä aika positiivisena jatkossa onhan se nyt parempi elää naapurin kanssa hyvissä väleissä kuin huonoissa väleissä

ei kukaan meistä tiedä miten tulee käymään ja tässä mielessä mielestäni hallitus on tämän rastin ohittanut ihan hipaisematta

tämän asian otin sen vuoksi esiin että kun meillä oli sekä perintövero että varallisuusvero niin silloin tämä hokema oli aina jompikumpi pois

nyt aivan niin kuin ministeri ihalainen äsken totesi viennistä riippuvaisena kansantaloutena me olemme erittäin riippuvaisia kansainvälisen talouden suhdanteista

hallituksen ylimielisyyttä kuvastaa se että se ajaa täysin sammutetuin lyhdyin

sitten kun se jompikumpi saatiin pois niin sekään ei vielä riitä pitää vielä saada perinnötkin verovapaiksi ja lahjat verovapaiksi